on hienoa että tässä nyt ihmisten perusoikeudet vammaisten oikeudet ajavat rahan ohi mutta pitää toivoa tietysti että se sama linja jatkuu sitten kun tätä sopimusta pannaan käytännössä täytäntöön koska rahaa se vaatii jatkossakin

pukkaa tietyllä tavalla tai eläkemaksujen riittävyys uhkaa tätä eläkejärjestelmää jo vähän lyhyemmällä tähtäimellä

mutta sitten kehysriihessä valtiovarainministeriö iski vielä kerran tai tietysti hallituspuolueet pois lukien vasemmistoliitto joka jätti hallituksen muun muassa juuri tämän päätöksen seurauksena

ei niitä suosituksiakaan vielä ole annettu lausuntojen antoaika päättyy ensi tiistaina

lain lähtökohta on selvä

kun tiedämme että työmarkkinajärjestöt ovat keskustelleet tästä asiasta myöskin siitä maksun tasosta niin mikä on hallituksen näkemys tähän kysymykseen

palvelut on aina tuotettava lähelle asukkaita ja niiden keskittäminen on sallittua vain jos ne edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai niiden tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät sitä

kun se laki sisältää sen erinomaisuuden että vanhukset itse ja heidän läheisensä voivat nyt vaikuttaa siihen että he saavat oman asiansa käsittelyyn niin olisiko syytä että ministeriö jotenkin neuvoisi myöskin näitä asianosaisia miten toimia niin että sitä lakia osattaisiin käyttää niin kuin se on mahdollista

pitääkö hallitus huolestuttavana sitä jos eläkemaksujen tulevasta tasosta ei päästä yksimielisyyteen ja jos ei päästä niin mihin toimiin hallitus on valmis tämän asian edistämiseksi

muut hallituspuolueet tämän hyväksyivät ja hylkäsivät käytännössä hallitusohjelman kirjaukset siitä että paljon sairastavien tilannetta parannetaan ja myöskin pienituloisten asemaa parannetaan

pienituloisten asema ei todellakaan parane siitä että sanotaan että no menkääpä hakemaan toimeentulotukea kun ei muuta keksitty

arvoisa puhemies

haluamatta erikseen nyt puuttua kokoomuksen sisäiseen vääntöön tästä asiasta edustaja heinoselle on kuitenkin pakko todeta että vasemmistoliiton edustaja ei ole erityisesti kannattanut tätä esitystä parlamentissa siitä yksinkertaisesta syystä että vasemmistolla ei ole siellä edustajaa

toisin kuin edustaja mustajärvi puheenvuorossaan väitti tässä ei ole kysymys omaisuudensuojasta tai jonkun omaisuuden vaarantumisesta

mutta jos nyt sattuisi olemaan niin hän kyllä olisi todennäköisesti tätä kannattanut siitä syystä joka tässä nyt on jo moneen kertaan nostettu esiin

kysymys on ennen kaikkea siitä että kaikki liikenteessä liikkuvat voivat liikkua siellä turvallisesti eivätkä joudu vaaranalaisiksi sen takia että kuljettajat joutuvat ajamaan väsyneinä

olen vakuuttunut että viisas perustuslakivaliokunta löytää optimaalisen painotuksen kansalaisten hyvinvoinnin parantamisen ja itsehallinnon tarpeiden välillä

me olemme voineet havaita tässä paitsi tekesin myöskin sosiaali ja terveysministeriön ja ehkä joittenkin muittenkin taholta sen tyyppistä herkkähipiäisyyttä että kun on puututtu asioihin joissa ihan selvästi on huomautettavaa ja sitten on asioita joissa ehkä voidaan lausua hieman enemmän mielipiteen suuntaan niin molemmista on sitten syntynyt tämmöinen vähän niin kuin närkästys ja hätäännys

sote on suuri mahdollisuus ja samalla uhka

joka tapauksessa tässäkin tapauksessa käy toteen se että vaikka luottamus on hyvä niin valvonta on paras

kun täällä viitattiin siihen että on hyvä verrata keskiarvoihin siihenkin liittyy kyllä oma riskinsä

samalla on mahdollista poistaa tai uudistaa vuosikymmenten jäykistämät rakenteet raja aidat ja professiot parempien palveluiden tieltä

arvoisa puhemies

se normitettu osa kyllä maksetaan kutakuinkin automaattisesti mutta sinänsä edustaja zyskowicz on ihan oikeassa siinä että etuuksien maksamista ja tätä sosiaalityötä ei saa erottaa toisistaan

jos kaikki pyrkivät vähintään keskiarvoon se tarkoittaa sitä että ellei kaikkien palkka tule täsmälleen samalle tasolle niin sitten on keksitty ikiliikkuja

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on varmasti tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen kuten tässä edellä on vankasti todistettu

arvoisa puhemies

itselleni tuli vain mieleen että kuinkahan tarkasti meidän pitää todella säädellä sitä mihin me annamme suostumuksen

ylipäätään kysymys siitä mikä on ahneutta ja mikä oikeudenmukaisuutta ei ole pelkästään yksilötason kysymys

tällä muutetaan vain suomalaista lääkekorvausjärjestelmää

jos he kykenevät osoittamaan näitä ominaisuuksia tarpeeksi he voivat tehdä historiaa mutta historian tekemisen vaihtoehtona voi olla katastrofin synnyttäminen

olen kovin mielelläni ollut aika monessakin tutkimuksessa tutkimusjoukon jäsenenä ja antanut suostumuksia mutta oikeastaan ainoa syy minkä vuoksi olen halunnut keskeyttää joskus tutkimuksen on ollut se että niitä pyyntöjä suostumuksen antamisesta on tullut niin paljon että on ruvennut kyllästyttämään ja ihan oikeasti mietin että nyt tämä saa riittää

kannattaa muistaa mikä oli sen kriisin alkulähde josta me nyt kärsimme

jos valmistelijat ja päättäjät päättävät uuden yhteisen ja paremman etsimisen sijasta keskittyä entisten todellisten tai kuviteltujen reviiriensä ja etujensa vaalimiseen ja turvaamiseen ei siitä hyvää seuraa

kuten olemme tässä kuulleet lääkekorvaukset kattavat varsin laaja alaisen osan tätä koko poliittista ongelmatiikkaa

minä uskon että tähän asiaan on ratkaisu löydettävissä

jos haluaa perehtyä siihen mitä mieltä sosiaali ja terveysvaliokunta on näistä sekä ulkoasiainvaliokunnan että talousvaliokunnan esittämistä uhkakuvista ollut niin se on luettavissa valiokunnan mietinnöstä

todettakoon nyt kuitenkin että sillä tavalla tämä koskettaa arvonlisäveroakin että jos lääkkeitten arvonlisäveroa ei lasketa tai lasketaan niin siitä joka tapauksessa iso osa kompensoituu näillä lääkekorvauksilla koska siitä arvonlisäverolla korotetusta lääkkeitten hinnastakin maksetaan korvaukset ja jos siinä on korkeampi vero siitä maksetaan korkeammat korvaukset

kun edustaja kettunen viittasi siihen että me saamme soittoja ihmisiltä ihmisiltä jotka ovat tyytymättömiä kelasta saamaansa kohteluun niin useimmiten kuitenkin syyllisiä me olemme itse koska kelan virkailijat toteuttavat niitä lakeja jotka me olemme täällä säätäneet ja useimmiten se ongelma on nimenomaan niissä laeissa eikä niitten toteuttajissa

tällä tiellä me yhdessä keskustan kanssa pääsemme varmasti eteenpäin sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun parannamme tätä lakiesitystä juuri siltä osalta minkä ed

seuraavan kahden vuoden kuluessa pitkälti ratkaistaan voimmeko me ohjausryhmän jäsenet tämä eduskunta ja kuntapäättäjät koko suomessa pitää itseämme loppuelämämme sote sankareina vai sote syyllisinä

ne on siellä kuta kuinkin yksiselitteisesti kumottu

työmarkkinatuen mataluus on suurin köyhyyden aiheuttaja tällä hetkellä suomessa

haluan tällä nyt vain sanoa sen että toivottavasti lainsäädäntöä edelleen kehitettäessä ja pidettäessä huolta yksilön tietosuojasta pidetään myöskin kuitenkin huolta siitä että pysytään tältäkin osin jossain kohtuullisuudessa ja että tietosuoja ei koidu esimerkiksi nyt tutkittavalle itselleen haitaksi

paloniemi nosti tässä esiin

jos kunnat päättävät määrittää tämän palvelusetelin arvon niin alas että omavastuut nousevat korkeiksi niin miten turvataan se että terveyserot eivät entisestään kasva

olen edustaja rehulan ja keskustalaisten kanssa siinä samaa mieltä että tarveharkinta pitäisi poistaa koska jos se nyt on kiinni siitä vuorineuvoksen rouvasta että hänkin sen saa niin jos hän nyt menee sinne te toimistoon ja hakee sitä sieltä ja lähtee koulutukseen ja niin edelleen niin menköön sitten koska sillä että se on universaali oikeus poistetaan paljon enemmän oikeuksia kuin aiheutettaisiin sillä että sitä nyt jotkut hyvätuloisetkin saavat

edustaja rantakangas on näköjään ryhtynyt jo hyvissä ajoin tavoittelemaan merkittävää oppositiojohtajan roolia täällä

siitä huolimatta on tietenkin selvää että niitten korvausten pitää olla sellaiset että niillä toteutetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta koska se on ollut niitten alkuperäinen tarkoitus

miten turvataan se ettei tästä järjestelmästä tule uutta erityismaksuluokkajärjestelmää jolla rikkaat ohittavat ne jonot jotka ovat terveyskeskuksessa siksi että sinne ei ole valtion toimesta osoitettu riittävästi resursseja ja kenties kunnatkaan eivät ole osoittaneet riittävästi voimavaroja

ja sitten arvoisa ministeri arvoisa puhemies aivan toiseen asiaan joka kuitenkin liippaa läheisesti tätä

nyt on olemassa vaara että tämän esityksen myötä se kehitys menee väärään suuntaan ja siksi sen kokonaisuudistuksen on palautettava se siihen suuntaan mitä hallitusohjelmassa on tarkoitettu

kun on kahdeksan vuotta seurannut teidän toimintaanne edellisten hallitusten tinkimättömänä puolustajana niin tämä teidän metamorfoosinne on tapahtunut ihan reippaasti mitä en nyt tietysti epäillytkään

tässähän on kysymys lääketieteellisestä tutkimuksesta ja kun tässä puhutaan nyt esimerkiksi tutkimusnäytteistä niin kysymys on ikään kuin tämmöisistä ruumiillisista esineistä eli erilaisista elinten osista ja niin edelleen mutta sitten kun tehdään sosiaalitutkimusta ja on kysymys ihmisten ajatuksista ja niin edelleen toivoisin että ehkä samanlaista lainsäädäntöä tarvittaisiin sielläkin

mutta vasemmistoliitto kyllä tulee huolehtimaan nimenomaan siitä että me jatkamme sitä politiikkaa jota olemme tehneet tähänkin saakka täällä ja ehkä nyt toivoisin edustaja rantakankaalta kannustusta ja hyvä että kannustatte meitä nyt

arvoisa puhemies

kun kansanedustajia syytetään siitä että säädetään huonoja lakeja jotka eivät kuitenkaan meitä koske niin minua tämä koskettaa jonkin verran

sitten aivan lopuksi arvoisa ministeri kun tiettävästi tässä maassa valmistellaan sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistusta tämmöistä järjestämislakia ollaan tekemässä niin siellähän nämä lääketieteellinen ja sosiaalitieteellinen tutkimus ovat hieman eri asemassa

kun edustaja saarakkala sanoi että täällä jo kertaalleen hyväksytty esitys olisi ollut parempi kuin tämä niin sitä se todellakin olisi ollut vaikka se nyt tässä tapauksessa olisikin edustaja kalliorinteen tipauttanut eduskunnasta

siitä huolimatta olen sitä mieltä että tämä on erittäin hyvä lakiesitys koska tällä säästetään terveydenhuollon sellaisia kustannuksia joitten konkretisoituminen siten että niistä ajateltu hyöty toteutuisi on kovin pieni

miksi te edustaja rantakangas ja teidän puolueenne ette kun nyt kaksi viimeistä vuotta olitte siellä huolehtineet siitä että sitä olisi oikeasti parannettu sen sijaan että jouduttaisiin kirjoittamaan tällaisia selityksiä kuin tähänkin kirjaan on nyt taas kerran kirjoitettu kuten joka vuosi tähänkin saakka viimeisten kahdeksan vuoden aikana jolloin minä olen täällä ollut

totta kai on selvää että kaikenlainen puliveivaaminen ja väärinkäytökset on karsittava siltä osin kuin se on mahdollista mutta epäilen

arvoisa puhemies

tämän asian käsittelyn yhteydessä sana haasteellinen toistuu useasti jopa mietintöönkin on kirjoitettu että tavoitteet ovat haasteellisia

suomalaisen terveydenhuollon ongelmana tuppaa olemaan jossain määrin se että varmistetaan liiankin kanssa

viimeksi juuri tässä viime viikon lopulla sosiaalivaliokunta kuuli kelan näkemyksiä siitä mikä hankaloittaa kelan työtä ja se on juuri sen selvittäminen useissa tapauksissa aivan turhaan puliveivaavatko ihmiset vai eivät

jos vasemmistoliitto on hallitusohjelmaneuvotteluissa jos vasemmistoliitto on hallituksessa niin sen voin luvata että tällaista selittelyä ei tarvitse enää sen jälkeen kirjoittaa

otetaan erilaisia laboratoriokokeita niin paljon ettei mitään epävarmaa voi jäädä

arvoisa puhemies

elämä ei kuitenkaan voi olla koskaan täysin varmaa

räsäsen viimeisestä asiasta olen täsmälleen samaa mieltä eli asiakasmaksusta mutta kun kuunteli hänen aiempaa puhettaan niin minua alkoi kyllä pelottaa

esimerkiksi tässä kun lyhennetään varastointiaikaa säästetään tietty määrä rahaa

entisessä elämässäni tuli aivan riittävästi koettua sitä kun kela kyseli jatkuvasti että asuuko siellä nyt varmasti ihmisiä vai eikö siellä asu

siitähän tässä on kysymys

yksi syy siihen miksi tämä hanke ei ole valmistunut ajoissa on se että voimavaroissa on niukkailtu ratkaisevissa kohdin ja on menetetty ehkä kriittisiä hetkiä

ylipäätään perhekäsitys ja myöskin väestökirjalainsäädäntö ja sen valvonta pitäisi saada sellaiseksi että tällaisia tilanteita syntyisi mahdollisimman vähän ja jouduttaisiin turvautumaan mahdollisimman vähän joutavanpäiväiseen valvontaan

kieltämättä ehkä näissä tähän lakiin liittyvissä epäilevissä vaatimuksissa on heijastunut se sama mikä viime syksyyn saakka heijastui yleisemminkin tämä vaatimus verot valtion maksettavaksi periaatteesta

terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminenhän on siinä mielessä merkittävässä asemassa että aika monessa puheessa jossa on puhuttu sekä tuottavuusohjelmasta että yleensäkin julkisen sektorin tuottavuuden lisäämisestä tietotekniikka ja sen kehittäminen on nähty merkittäväksi ja erityisesti terveydenhuollossa ja niinhän se onkin

niin meille ainakin vakuutettiin ja uskon kyllä siihen itsekin joten kannatan lämpimästi kuten kannatin valiokunnassakin tämän esityksen hyväksymistä

näistä indeksien ongelmista hyvä esimerkki on että tässä samaisessa kansaneläkeindeksikeskustelussa voi tietysti todeta että kansaneläkkeitten indeksi nousee tai olisi noussut tässä tapauksessa jopa laskenut kun sen sijaan palkkaindeksi ei olisi mikä osoittaa että edes eläkkeitä ei ole kohdeltu tasavertaisesti puhumattakaan nyt tästä meille kaikille taas puolentoista vuoden päästä koittavasta yhteisestä ilostamme eli taitetusta indeksistä jota pääsemme puolustamaan ja vastustamaan tuonne toreille ja turuille

kun tämä resepti on pitänyt uusia niin olen soittanut lääkärille joka on todennut että sinähän sen parhaiten itse tiedät miten tämä homma hoituu tai keskustele diabeteshoitajan kanssa joka tietää toiseksi parhaiten

luulen että asuntojen osalta siihen saattaisi löytyä jopa ihan objektiivisiakin perusteita sikäli että tällä hetkellä jos erilaisilta sijoittajilta kysyisi niin heistä varmaan moni nyt toivoisi että he olisivat sijoittaneet mieluummin asuntoihin kuin jonnekin muualle tässä viimeisten vuosien aikana

ykköstyypin diabeetikon on itse osattava hoitaa itseään parhaiten toiseksi parhaiten häntä hoitaa diabeteshoitaja joka tuntee potilaan asiat aina paremmin kuin lääkäri ja vasta kolmanneksi parhaiten lääkäri

räsänen tuossa viritteli ovat täysin

toisaalta näitten rajapintojen yhteensopivuuden turvaaminen on ongelmallista siksi että ei kukaan luovu kultakaivoksestaan ja epäilen kyllä että jotta nämä järjestelmät saataisiin todella tuottaviksi joudutaan vielä jossain vaiheessa menemään jopa perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävien lakien hyväksikäyttöön

arvoisa puhemies

mutta sellaisessa sijoitussuhdanteessa jossa erilaisista vipurahastoista tietenkin saa paljon parempaa tuottoa niin sinne ne rahat tuppaavat ohjautumaan

näin lipponen lausahti heinonen se

john cast kestämättömiä

edustaja vehviläiselle ja edustaja rehulalle on tietysti todettava että kun tämä kirjaus hallitusohjelmaan tehtiin siinä tilanteessa jossa kelan siirtoa sinne ei voitu tehdä kun yksimielisyyttä ei löytynyt niin kyllä se myöskin tarkoittaa sitä että ne kriteerit kirjoitetaan sillä tavalla että niillä turvataan muun muassa se että maksatus ei kunnan budjettiinsa laittamien määrärahojen loppuessa lopu

siksi kun vapaarahoitteista asuntotuotantoa joka tapauksessa helsingin ja ehkä muutaman muunkin suuren suomalaisen kaupungin osalta välttämättä tarvitaan niin tämän tyyppiset rahastot ovat minusta kyllä tervetulleita mutta ei se poista sitä ongelmaa että asuntosijoitusten tuotto kuitenkin syntyy niistä asunnoista saatavista tuotoista tietenkin siitä arvonnoususta mutta vuokra asuntojen osalta se ei ole ihan helposti realisoitavissakaan

toisekseen ministeri katainen kun kuitenkin valtaosa suomalaisista asuu kerrostaloissa ja kerrostaloissa asutaan erityisesti niin että suuremmat perheet asuvat suuremmissa asunnoissa lapsiperheet asuvat suuremmissa asunnoissa ja vastikkeita ja vuokria maksetaan neliöitten mukaan niin voisitteko te nyt kertoa kun te puhuitte näistä helpotuksista mitä etuutta työssä käyviltä lapsiperheiltä on korotettu teidän vaalikautenne aikana siten että ne kompensoisivat nyt tätä erityisesti lapsiperheitten osalta tapahtuvaa asumiskustannusten nousua

on toki ehdottoman tärkeää että arveluttavat ja yksityiset ihmisten terveydenhuoltoa koskevat tiedot eivät joudu julkiseen levitykseen mutta on myöskin pidettävä huoli siitä että tietosuoja ei pääse etenemään ihmisten terveyden ja kenties jopa hengen säilymisen edelle

tämähän ei ollut uutta tietoa esimerkiksi omaishoidon osalta

sitä on jatkunut jo edellistenkin hallitusten aikana ja voisi olla ihan hyvä että hallitukset riippumatta siitä minkälaisista puoleista ne koostuvat ottaisivat onkeensa sen mitä oikeusasiamies täysin perustellusti sanoo

sellaisten kriteereitten tekeminen joilla ei ole mitään käytännön merkitystä ehkä jollekin hallituspuolueelle jossain menneisyydessä on voinut kelvatakin mutta ainakaan meille se ei kelpaa

mutta ennen kaikkea se syntyy tietysti siitä asunnosta syntyvien kustannusten ja siitä saatavan vuokran erotuksena ja silloin siihen liittyy se ongelma että mitä korkeampi se vuokra on niin sitä hankalampi tavallaan sitten sitä tarjontaa on tällaisissa tilanteissa tyydyttää jolloin vuokranmaksajallakaan ei ole varaa ja siitä syystä tarvitaan myöskin julkisesti tuettua vuokra asuntotuotantoa

mutta myöskin toisen merkittävän yhteiskunnallisen haitta aineen elikkä alkoholin osalta toivon että kun seuraavan kerran alkoholin saantia rajoitetaan paitsi viinaveroa korottamalla myöskin sen mainontaa rajoittamalla niin kokoomus edustaja zyskowiczin johdolla on innolla mukana tässä prosessissa

siellähän edellytetään että jos omaishoidon tuki katkaistaan kesken vuoden niin kunnan on osoitettava välittömästi kunnan itse järjestämät palvelut tilalle

pahoin kuitenkin pelkään että vanhuspalvelulain voimaan tullessa oikeusasiamiehenkin konttorin postilaatikko saattaa täyttyä nykyistä enemmän koska kunnat eivät aivan selkeästi ole ymmärtäneet sitä mitä siinä laissa on säädetty eivätkä nyt ilmeisesti ihan kaikki edustajatkaan ole ihan tarkasti sitä lukeneet kun kuuntelee täällä näitä puheenvuoroja

itse asiassa valtaosassa suomea se on nimenomaan se malli jolla asuntopoliittiset ongelmat ne jotka liittyvät asuntojen liian vähäiseen määrään pystytään ainoastaan ratkaisemaan

tässä on lakiesitys jossa jälleen kerran heikkoja sorretaan ja vahvempia suositaan

olen nyt kolmen vuoden ajan seurannut tätä terveydenhuoltolain valmisteluprosessia ja nyt käsissämme olevaa tämänhetkistä lopputulosta eli tätä lakiesitystä

edustaja zyskowicz minä olin itse sopimassa niistä leikkauksista hallitusneuvotteluissa ja ne olivat hyväksyttäviä

arvoisa puhemies

ensin yksi perussuomalainen sanoo että ei saa ottaa lainaa ja leikataan ja sitten toinen sanoo että otetaan lainaa ja ei leikata

sitä ei kai käsitelty

itse asiassa suomessa on tarpeeksi asuntoja kaikille ne vaan sijaitsevat väärissä paikoissa ja niistä osa on aivan liian kalliita osan suomalaisista vuokrattavaksi ja tästä tämä suomalainen vuokra asuntopula pitkälti johtuu

eli tässähän jatketaan vuosi sitten säädettyä lakia jolla niille lomautetuille jotka lomautetaan vain yhdeksi päiväksi ja jotka ovat sovitellun päivärahan piirissä mahdollistetaan myöskin korvauksen maksaminen siltä yhden päivän lomautukselta

se oli ed

ne olisivat vieläkin hyväksyttäviä jos olisi toimittu niitten mukaan että olisi lähdetty etsimään niitä säästöjä nimenomaan lääkkeitten käytön järkevöittämisestä eikä itse tästä järjestelmästä

ryhdyin miettimään millähän tavalla tätä kokonaisuutta parhaiten voisi kuva ta ja tuli mieleeni puolalaisen satiirikon jerzy lecin aforismi jossa hän totesi että taistelu rauhan puolesta oli niin ankaraa ettei jäänyt kiveä kiven päälle